erityisen tärkeää tässä irlannin tapauksessa on se että se on ensimmäinen tätä eurooppalaista vakautusvälinettä hyväksi käyttäen järjestetty pelastuspaketti ja se antaisi sitten tietää minkälaisia ne paketit tulevaisuudessa olisivat

mietintöön liittyy sitten taas jorma miettinen kolme eri pesu perustuslakivaliokunnan kolmen jäsenen eriävä mielipide

kun katsotaan tätä pelastuspaketin rakennetta siinä on imfn antamaa rahaa joka annetaan etusijaisena että se saa ensiksi saatavansa jos joutuu tätä aikanaan perimään

arvoisa puhemies

toiseksi on euroopan keskuspankki jo nyt antanut irlannille ja sen liikepankeille ison erän toista sataa miljardia ilmeisesti luototusta ja se on pääsääntöisesti vakuudellista

tässähän perustuslaki valiokunta joutui laittamaan paikoilleen tätä linjausta osin korkeimpien oikeuksien toivomuksesta koska he ovat kokeneet vaikeaksi olemassa olevan juttukasauman kanssa ottaa sitten sitä tulkintalinjaa että milloinka on kysymys saman teon rankaisemisesta kahteen kertaan tämän niin sanotun ne bis in idem kiellon loukkaamisesta milloin taas ei

tästähän alkujaan ei kesällä annettu perustuslakivaliokunnan lausuntoa mutta tässä samassa yhteydessä on nyt vaikka on kysymys sen sopimuksen muuttamisesta arvioitu koko järjestelyäkin

nyt tätä kolmasosaa valtioiden takaamaa osuutta siitä vakausvälineestä ollaan antamassa ilman tätä etusijaa ja ilman vakuuksia

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien eduskuntaryhmä tervehtii tyydytyksellä tätä selontekomallia että otetaan samaan selontekoon sekä sotilaallisen kriisinhallinnan siviilikriisinhallinnan että kehitysyhteistyön kysymykset

onko ajateltu lainkaan mikä tämän hyväksyttävyys on veronmaksajien ja valtioiden kannalta jos näin menetellään

tässä tämä perustuslakivaliokunnan lausunto johonka tämä mietintö pohjautuu on tehty tällaisella varovaisuusperiaatteella että tiukempikin voisi olla

pidämme hyvänä että tällä menettelyllä eduskuntaa voidaan sen toivomalla tavalla kuulla suomen kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta afganistanin tukemiseen

nämä joukkojen vähentämissuunnitelmat eivät sinänsä edellyttäisi selontekomenettelyä mutta kuten alussa korostin juuri tämä kokonaisuus on tärkeää tuoda koko eduskunnan arvioitavaksi

tämä tietysti on hyvä ja turvallinen linja tulevaisuuteen mutta sinne jää edelleen tulkinnanvaraa näissä kesken tutkinnan olevissa tapauksissa ja sisällä oikeuslaitoksissa olevissa tapauksissa miten niissä sitten menetellään

perusajatuksena selonteossa on se että turvallisuusvastuun siirron myötä sotilaallinen osallistuminen laskee asteittain mutta samalla suomi lisää kehitysrahoitusta ja siviilitukea afganistanille

ulkoministeri kertoi syyn minkä vuoksi tämä valmistelu on kestänyt niin pitkään

mutta oleellista on tulevaisuuteen päin että nämä valmisteltaisiin ja käsiteltäisiin nopeasti ripeästi ja annetaan se oikeudenmukainen seuraamus sitten kertaprosessissa tapahtuu se sitten hallinnollisena seuraamuksena tai rikosoikeuden puolella

edustaja kanerva tosiaan valtuuskunnan puheenjohtajana selosti hyvin näitä pääasioita edellisen vuoden toiminnasta koko etyjin osalta ja sitten tietysti tämän parlamentaarisen haaran osalta

valiokunta korostaa nimenomaisesti lisäksi sitä että kaikissa tapauksissa suomen valtion vastuun yläraja mukaan lukien ylitakausten kattaminen on määritelty laissa ja sitä ei voi lähteä kiertämään tai vyöryttämään lisävastuita näitten eri mekanismien kautta joiden tuloksena tosiasiallinen vastuu voisi kasvaa

suomessahan on vahva perinne että katsotaan että kansallinen lainsäädäntö on kaikilta osiltaan sopimusten edellyttämässä kunnossa ennen kuin sopimuksia lopullisesti ratifioidaan

koko etyjhän on tämmöisessä uudelleenmuovaamisvaiheessa tuon korfun prosessin myötä ja suomen kaltaisen pienen maan ja vielä etyj asiassa erityisen aloitteellisen maan intressissä on että etyj pystyisi uudistumaan se tulisi vahvemmaksi kansainväliseksi järjestöksi

mutta tähän liittyen tuo itsemääräämisoikeutta koskeva hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä ja siinä on merkittäviä ongelmia

yksi sektori jossa totisesti kaivataan parempaa sääntelyä ja sen toimeenpanoa on veron kiertämisen veroparatiisien vastainen yhteinen eurooppalainen sääntely ja tietysti kansallinen toteuttaminen itse kussakin jäsenmaassa

sillä on selvä työsarka vaikka euroopan unioni on laajentunut vaikka euroopan neuvosto on laajentunut juuri demokratian ihmisoikeuksien rauhan edistäjänä euroopan laitamilla kriisialueilla keski aasiassa ja koko tällä toimialueellaan kanadan rannoilta vladivostokiin saakka

kolmanneksi valiokunta on kiinnittänyt huomiota tähän päätöksentekomenettelyyn joka turvaa sitten sen että esimerkiksi tästä yksimielisyysvaatimuksesta pidetään kiinni ja että se suomessa merkittävien ratkaisujen osalta tulee eduskunnan vahdattavaksi

asia on lähetetty ikään kuin takaisin jatkovalmisteluun jotta sitä ei jouduttaisi palauttamaan hallituksen käsittelyyn virallisemmin niin että sitä pystyttäisiin kehittämään eduskuntakäsittelyn aikana niin että se täyttäisi varmemmin myös suomen perustuslain vaatimukset ja olisi myös toteuttamiskelpoinen kaikilta osiltaan

kysyn valtiovarainministeriltä

miltä osin niitä on saatu eteenpäin euroopan unionin elimissä ja mitä pystytään tämän hallituskauden aikana vielä saamaan eteenpäin jotta tämä vakava ongelma saadaan puihin

tämä on tärkeä tavoite jotta sekä sopimus että laki voimaan tullessaan todella parantavat vammaisten ja muiden avun varassa elävien asemaa

arvioidaan että tuhat miljardia euroa menetetään vuosittain tämän veron välttelyn ja kiertämisen seurauksena

sitä on pidetty tiukoilla budjettiraameilla

arvoisa puhemies

edelliselle puhujalle varmaan käyvät tom of finland postimerkkien ohella timo of loppi merkit

tämä syrizan voitto muistuttaa sitä mitä italiassa tapahtui kun siellä sikäläinen kristillisdemokraattinen puolue ja craxin sosialistipuolue peräjälkeen suistuivat vakaviin korruptio ongelmiin väärinkäytöksiin todella suuren mittakaavan

siellä liian tiukasti sovellettu konsensusperiaate on rajoittanut puuttumista nopeasti syntyviin ja paheneviin konflikteihin

mutta puuttuisin kun täällä on liikenne ja viestintävaliokunnan arvostettu puheenjohtaja paikalla vielä isompaan oikeudenmukaisuusongelmaan tuossa postin toiminnassa

samalla afganistanin turvallisuusjoukkojen koulutusta on syytä vahvistaa ja siinä myöskin harrastaa pohjoismaista eurooppalaista yhteistyötä

tässä suhteessa tarvitaan juuri sitä prosessia jossa etyjin toimivaltuuksia sen toimintatapoja mandaatteja tarkasteltaisiin ja uusittaisiin ja myöskin että maat antaisivat sille enemmän resursseja jotta se pystyisi nämä tärkeät tehtävänsä hoitamaan

italiassa sitten oli aika huono ratkaisu että sieltä tuli berlusconin populistinen oikeisto ja nyt nähdään miten sitten tämmöinen vasemmistolainen populismi onnistuu kreikassa

sekä henkilöstö itse että postialan unioni ovat syystäkin liikkeellä

tällä parlamentaarisella haaralla on tietysti se erityisongelma että se ei ole tällainen osa etyj organisaatiota vaan se on erillinen

suuren valiokunnan ja valtiovarainvaliokunnan kautta pitää olla myös kaiken aikaa näistä täytäntöönpanon tasoisista toimistakin tieto ja tuo vaikutusmahdollisuus

kannustaisin nyt valiokuntaa ottamaan tämän pikaiseen kuulemiseen ja selvitykseen mitä itella tosissaan aikoo tehdä jotta tämän postipalvelulain velvoitteet tulevat täytetyiksi ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu toteutuu

mahdollinen isafin seuraajamissio voisi keskittyä koulutustoimintaan ja normaalien valtiorakenteiden tukemiseen

nyt on tärkeätä jatkaa siten että euroopan unioni ja kreikka käyvät ne keskustelut miten mennään eteenpäin

edustaja salolainen siteerasi oikein näitä perustuslakivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan mietintöjä ja lausuntoja liittyen perustuslakiuudistukseen

herra puhemies

siellähän oli jopa hävitetty sitten tuotteita ilmeisesti tosin osoitteettomia tuotteita mutta se on yhtä lailla sopimusten vastaista jos mainostuotteita hävitetään sen takia että ei ehditä jakelemaan lupausten ja sopimusten mukaisesti

puolustusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja jussi niinistö kertoi perussuomalaisten ehdoksi sen minkä kaikki eduskuntaryhmät jakavat että tuolla kontaktiryhmällä pitää olla todellinen mandaatti olla mukana tekemässä selontekoa yhdessä hallituksen kanssa

no neljäs kysymys on sitten se mitä esimerkiksi saksan perustuslakituomioistuin saksan osalta tarkasteli

sehän voisi kehittyä juuri siihen suuntaan että parlamentaarikot eri maissa voisivat toimia omia hallituksiaan patistellen liikkeelle ponnistellen että nopeasti puututaan näihin kansainvälisiin ongelmiin etyjin toimialueella

ja suuri ongelma on se että jos tällainen hävikki postin toiminnassa lisääntyy tai tulee epämääräisen pitkiä odotusaikoja niin koko postin maine ja luotettavuus menee ja silloin haetaan vaihtoehtoisia jakeluteitä ja tämä koko ongelma postin talouden ympärillä sen kuin pahenee

milloin tullaan tällaisissa isoissa takauksissa sille rajalle että voidaan puhua että loukattaisiin parlamentin budjettivaltaa tai kansallista suvereniteettia tulevaa toimintakykyä rajattaisiin näillä kansainvälisillä sitoumuksilla siinä määrin että edellytettäisiin joko nimenomaisia perustuslain muutoksia tai vaikeutettua säätämisjärjestystä

eduskunnalla ja sen valiokunnilla on oikeus tätä vaatia

sen rajat eivät välttämättä ole oikeat sen johto ei välttämättä ole oikeissa käsissä eikä ulkoinen apukaan aina osu oikeaan

kysymys on nyt ennen kaikkea siitä että ollaan aloitteellisia niiden työtapojen kehittämisessä miten tämä tiedonvaihto mahdollisimman kattavasti sujuu

ihmiskaupan vastainen toiminta erilaisten humanitaaristen kriisien voittaminen euroopan lähialueilla ja niin edelleen

kaikissa näissä vaaditaan uudelleensuhtautumista ja niissä olisi eduksi että tämä parlamentaarinen haara olisi mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä hallitusten ja tuon etyjin kansainvälisen organisaation kanssa

tuossa selonteon valmistelussa on marssijärjestys semmoinen että sitä vetää pääministeri hallituksen puolesta ulkoministeri substanssiltaan tekee suurimman osan työstä ja puolustusministeri tulee vasta kolmantena ja kaikilla on takanaan eduskunnan enemmistön mandaatti normaalien parlamentarismin periaatteiden mukaan

valiokunta tarkasteli valtiosäännön kannalta takauksen enimmäismäärän euromääräistä lisääntymistä ja valiokunnan mielestä kyseinen määrä on sinänsä merkittävä

erityisen tärkeää on kohdentaminen oikein ja siinä nuo selonteossa mainitut kolme painopistettä ovat varmasti kohdallaan

sen vaikutusta käsittelyjärjestykseen on arvioitava paitsi absoluuttisen eurosumman kannalta myös suhteessa siihen miten todennäköinen riskin toteutuminen on

presidentin viikoittaisista tai kuukausittaisista ulkopoliittisista toimista valiokunta voi pyytää selvitystä ministerin kautta valtioneuvoston kautta

valiokunta ei nähnyt tällaisten riskien toteutumista niin todennäköisenä että esitetyssä laajuudessa takausvastuu vaarantaisi suomen valtion mahdollisuudet vastata niistä velvoitteistaan jotka sillä suomen perustuslain mukaan on

ministerit lähettävät sinne toimiohjeitaan aika ajoin parlamentaarikot pyörivät omalla hiekkalaatikollaan

korruption kitkeminen on välttämätön edellytys jotta pysyvää oikeusvaltio tai hyvän hallinnon kehitystä saadaan afganistanin oloissa syntymään

voidaan kehittää varmaan myös sen kaltaisia tapoja että presidentti ja ulkoasiainvaliokunta voivat myös teemakohtaisesti käydä vähän syvällisemmin joitain tärkeitä suomen ulkopolitiikan kysymyksiä läpi

kokonaisuutena etyj aivan liiaksi pyörittää tämmöistä kokousdiplomatiaa kun tarvittaisiin niitä konkreettisia toimia kentällä missioille enemmän resursseja ja selvempi toimeksianto ja kansainvälisellä tasolla nopeampaa puuttumista syntyviin ja vallitseviin ongelmiin

on jopa se vaara että kovin korruptoitunut hallinto leimaa myös avun ja avunantajat ja tässä mielessä tälle kehitystuelle afganistanille pitää asettaa tiukkoja ehtoja

tässä tarkoitus on kuitenkin tuolla arvioinnilla kiinnittää huomiota siihen että ollaan aika lähellä sellaisia summia että pitää tosissaan jo lähteä arvioimaan sitä mikä se käsittelyjärjestys olisi missä tulee se raja vastaan jossa suomen kansallista suvereniteettia rajattaisiin tulevaisuuteen päin liiaksi tai eduskunnan budjettivaltaa sellaisilla pitkäaikaisilla suurilla euromääräisillä sitoumuksilla jotka tosiasiallisesti sitten kaventaisivat vuotuista päätösvaltaamme siitä miten kansalaisille laissa ja perustuslaissa taatut etuudet pystytään toteuttamaan

esimerkiksi jos ajatellaan presidenttien ja tiedotusvälineiden välisiä suhteita mitenkä isoista ja pienemmistä asioista käydään vuoropuhelua median ja suomalaisen yleisön välillä siinä on ollut jokaisella presidentillä ihan oma tapansa järjestää se

arvoisa puhemies

yhdenlaisia malleja voisi hakea balkanilla omaksutuista joissa kansainvälinen yhteisö lähetti hyvin pitkäksi ajaksi suoraan hallintoon osallistumaan toimijoita jopa oikeuslaitokseen jotta pystyttiin varmistumaan siitä että isot taloudelliset edut eivät ajaudu vääriin taskuihin

tässä näihin eriäviin mielipiteisiin on löydetty argumentteja edellisvaalikaudelta jolloinka sosialidemokraattien puoleltakin pidettiin luontevampana että presidentin asetuksella voitaisiin samoin kuin puolustustilalain mukaan nämä poikkeukselliset valtuudet päättää

vastaavasti tämä eduskunnan ja presidentin vuorovaikutus on järjestettävissä monilla sekä valtiokäytäntöön että valtiosääntöön sopivilla tavoilla

siinä kannustetaan myös itse kussakin maassa parlamentaarikkoja etyj parlamentaarikkoja erityisesti ottamaan tämä asia omakseen ja vaatimaan myös omilta hallituksiltaan aktiivisempaa työtä koko etyjin ja sen tehtävien voimistamiseksi

nyt toisaalta valtioneuvosto valmistelee näiden normien sisällön ja sillä on rauhanaikoinakin normaaliaikoinakin vastuu käytännön toimista kunkin ministeriön toimialalla

afganistanin oloissa tällainen pitkällinen tukitoiminta myös hallinnollinen tuki on välttämätöntä

ministeri tuomiojan tavoin korostamme naisten ja tyttöjen aseman parantamista ja sitten noissa kehitysponnisteluissa pysyvien tulosten saavuttamista

toivottavasti tämä tulevaisuuteen päin myös selkeyttää niitä päätöksentekotilanteita joissa suomen valtion edustajat sitten eri tasoilla tuleviin päätöksiin valmistautuvat

on tärkeää että kehityspanoksista jää konkreettista jälkeä vähän ehkä kiinalaiseen malliin että ei liikaa uskota siihen että rahat menevät oikeisiin kohteisiin vaan ne pitää osoittaa sellaisiin kohteisiin joista kansalaiset afganistanissa näkevät suoraan että eteenpäin ollaan menossa ja pysyvällä tavalla eteenpäin

valtioneuvoston asetuksia puoltaa taas se että se substanssivalmistelu on valtioneuvoston puolella ollen tietty nopeustekijä kriittisissä oloissa myöskin sen kannalta

samalla ehdokkaiden äänet kootaan toista periaatetta suhteellisuusperiaatetta palvellen puolueen ääniksi ja paikat vaalipiireissä jaetaan puolueiden välillä suhteellisesti

erityisesti ehkä sitten maaliskuun alussa voimaan tulevaa perustuslakia ajatellen kun siellä valtioneuvoston rooteliin siirtyy kokonaan hallituksen lakiesitysten antaminen niin siihen malliinhan tämä nyt valittu malli sitten luontevammin sopii

mutta kokonaisuutenahan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston toimivallan suhteita juuri puolustukseen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä on käsitelty ehkä liiankin paljon viime vuosina ja tuntuu että siihen on nyt löytymässä tämän uuden perustuslain myötä luonteva rooli että sitä ei tarvitsisi kaiken aikaa jauhaa

edustajat ovat tässä talossa niiden vaalipiirien äänestäjien äänillä ja tulee tämmöinen suora yhteys äänestäjien ja vaalipiirin edustajien välillä

eikö olisi korkea aika saattaa tämä kelan johto ministeri hyssälä reumasäätiön johto saman pöydän ääreen ja katsoa miten pystytään välttämään tämä toimivan sairaalan erityisosaamisen hajoaminen

siinä korotetaan valtakunnallinen suhteellisuusperiaate arvoon arvaamattomaan samalla polkien alueellista edustavuutta ja vaalijärjestelmän ymmärrettävyyttä ja äänikynnykset vaativat suoraan perustuslain muuttamista

kun tämä työryhmä tekee työtään kesäkuun loppuun mennessä niin mielellään perustuslakivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta voisivat antaa suuntaa keskustelijoille kuuntelemalla työryhmän aikeita jo ennen kuin se mietinnöltään valmistuu

sosialidemokraattien puolelta on pidetty seuraavia neljää kohtaa tärkeinä vaalijärjestelmää kehitettäessä

tuosta alkuperäisestä kysymyksestä jäi hiukan auki se linjaus joka koskee hallintarekistereitä niiden potentiaalista mahdollista hyväksikäyttöä harmaan talouden laajentamisessa

arvoisa puhemies

tärkeätähän tässä on miettiä sitä että suomen perusoikeudet ovat tuoreet ja niiden toteuttaminen on yhtä tärkeätä kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimustenkin

siellä on kuultu monia asiantuntijoita jotka pitävät valtavana riskinä sitä että jos laajennetaan hallintarekisterin käyttöä niin samalla maaperä rikolliselle toiminnalle leviää

oikeastaan ne ovat aina samoilla toimenpiteillä toteutettavissa ja ei pitäisi korottaa myöskään näitä ihmisoikeussopimuksia yksityiskohtaisessa arvioinnissa aina ohi kansallisten perusoikeuksien vaan pikemminkin päinvastoin

ja kun tätä sopimusta on aika harvassa maassa ratifioitu ja harvassa maassa sovellettu niin myöskin nämä tulkinnat siitä mitä edellytetään sen omistus ja hallintaoikeuden saavuttamiseksi vaihtelevat

toisaalta jo nykyisen hallintarekisterin mahdollisuuden sisällä on keinoja joilla pystyttäisiin estämään suomalaisten verhoutuminen ulkomaisen hallintarekisteriomistuksen taakse

on tärkeätä että jos tämä ihmisoikeusinstituutio tulee eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen niin juuri tämä yhteys kansalliseen laillisuusvalvontaan ja perusoikeuksien toteutumiseen toteutuu hyvällä tavalla ja se sitten tekee jäntevyyttä tähän ihmisoikeustyöhön niin kansainvälisesti kuin kansallisesti

sitä tukee sellainen malli jossa aktiivit kansalaiset itse näkevät miten heidän vaalityönsä näkyy juuri siltä alueelta valittavina edustajina

tässä ollaan sikäli hiukan lettoisella maaperällä että emme tiedä tulevaisuuteen päin miten asiantuntijakomitea tulkitsee juuri suomen kohdalla tätä velvollisuutta

ryhtyykö hallitus toimiin näiden nykyisten väärinkäyttömahdollisuuksien sulkemiseksi ja onko tämä linjaus tulevaisuuteen päin selvä että hallintarekisteriä ei laajenneta

sitä on hyvin selostettu hallituksen esityksessä mitä on tehty ja mitä tarkoitetaan tämän esityksen taustalla mutta emme voi etukäteen tietää miten kansainväliset asiantuntijat tähän kysymykseen suhtautuvat

sen kannalta on tärkeätä että nyt perustuslakivaliokunnassa mahdollisimman tarkasti selvitetään tuon oikeusvaikutukset ja samoin sitten saamelaiskäräjälain puolella pyritään mahdollisimman yksiselitteisesti mahdollistamaan tasavertaisesti kaikille suomen saamelaisryhmille pääsy äänioikeutettujen joukkoon ja sitä kautta selkeä tilanne myös sen kannalta mitä henkilöpiiriä sitten nämä vahvistuvat maankäyttöoikeudet koskevat